ja mennään varsinaisen puheenvuoroihin se oli emäntä vastus puurtinen työ mutta

kansa muuten ei ymmärrä tätä ja meillä maakunnassa ei ymmärrä kukaan tätä vaalipiiriuudistusta joka on jatkumoa sille hallituksen parlamentaarista valmistelua ja yleensäkin parlamentarismia kohtaan tuntemalle inholle

missä vaiheessa se asia on menossa ja onko ajatuksia siitä että lasten törkeät seksuaaliset hyväksikäytöt myöskin vanhenevat

nimenomaan siihen suuntaan että näitä sanktioita kohtuullistetaan ja että ne ovat oikeasuhtaisia siihen kyseiseen rikkomukseen verrattuna jos sellainen todetaan ja nykyisellään ne eivät sitä kaikilta osin ole

oulu

mielestäni tämä on asia joka pitäisi pikimmiten korjata koska tuo traumatisoiva kokemus jonka lapset ovat saaneet ei häviä mielestä koskaan

käsittämättömiä ratkaisuja ja kun ministeri totesi täällä että eduskunta hautasi tämän edellisen eduskunnan kertaalleen hyväksymän lain se muuten haudattiin hallituksen neuvotteluissa valtapoliittisista syistä joilla hyviteltiin vihreitä

samalla tavalla pitäisi myöskin lainsäädännön olla sellainen että voidaan aina nostaa syyte asian suhteen ja kun tiedetään että nuo teot ovat useimmiten tapahtuneet sellaisissa olosuhteissa että niistä on haluttu vaieta ja kun se teon mukanaan tuoma painolasti seuraa koko elämän ajan niin on mielestäni täysin kohtuutonta että tällaiset teot vanhenevat

viranomaistoiminnan tulee olla kehittävää ja neuvonnallista ja valvonnan on oltava yhtenäistä koko maassa

siis vihreille oli tärkeämpää valtapolitiikka kuin itse asia

tässä lainkäsittelyn aikana tuli selvästi esille se että tämä viranomaistoiminta ei ole kaikilta osin neuvonnallista eikä se ole kaikilta osin yhtenäistä koko maassa ja sen vuoksi hallinnon on nyt otettava tämä asia vakavasti ja toteutettava lainsäätäjän tahto eikä niin että me alempiasteisilla säädöksillä teemme tiukennuksia jotka eivät kuulu lainsäätäjän tahtotilaan

miksi ei koko suomessa tätä tehty

nyt kyllä täytyy oikaista se asia kun täällä esitettiin niin ja sillä äänensävyllä että nyt tällä hetkellä meillä olisi jotenkin pienemmät vastuut suomella kreikan suuntaan kuin kiviniemen hallituksen aikana

uskomatonta

eikö nyt olisi aika jo katsoa että nyt on jo liiankin pitkään vitkuteltu ja siirrelty takarajoja ja ajateltu että kyllä tämä ongelma tästä ratkeaa

suomalaisen ruuantuotannon mahdollisuuksia ei heikennetä se on moneen otteeseen kerrottu

herra puhemies

en nyt jaksa ymmärtää miten tämä uudistus toisi meille eteläsavolaisille äänestäjille ja kansalaisille lisää vaikutusvaltaa

kun ei kerta leikata ja rahasumma pienenee niin mitkä ovat ne kanavat ja keinot joilla hallitus ohjaa nyt nämä rahat jotka vähenevät viljelijöiden hyväksi

ainoastaan muutama eteläsavolainen kokoomuslainen on tätä mieltä ja maakuntavaltuuston arvoisa rouva puheenjohtajakin on kääntynyt tälle kannalle jolla ei ennen ollut

en ymmärrä lainkaan tällaista keskittävää politiikkaa mutta se onkin kokoomuksen tapa hoitaa asioita ja meillä saa olla ja pitää olla erilaisia malleja ja ajatuksia

mikä on se tapa jolla nämä rahat että niitä ei leikata palautuvat viljelijälle suomalaiselle ruuantuotannolle suomalaisen omavaraisuuden turvaamiseen kotimaiselle ruualle

kaikki tahot kaikki puolueet ovat olleet aivan yksiselitteisesti samaa mieltä siitä että kalavesien kehittäminen on oleellisen tärkeää kestävä kalastus on tärkeää ja kaikilla on ollut mahdollisuus päästä kalaan

herra puhemies

arvon hallitus se nyt vaan on niin että yhteensä tämän vuoden budjetti ja nyt esitetty budjettikehys leikkauksineen jotka tulevat suoraan viljelijäväestölle suoraan maaseudun väestölle plus kaikki muut leikkaukset jotka koskevat kaikkia meitä suomalaisia muodostavat suuremman osan ja suuremman taakan nimenomaan maaseudun väelle

tämä laki rajoittaa vain ja ainoastaan omistajien oikeutta ei minkään muun tahon oikeutta ja kun täällä kokoomuksen taholta varsinkin väitetään että tässä ei oleellisilta osin puututa omistusoikeuteen niin kyllä täytyy heti esittää kysymys

tämä on fakta

eilen me keskustelimme täällä kaikki hyvin hyvin yhteisesti ja yhdessä tuumin luonnonvarojen käytön tehostamisesta kestävästä käytöstä sen merkityksestä kauppataseeseen sen merkityksestä suomalaiseen talouteen työllisyyteen ja maaseudun elinvoimaan

ei ole laitaa se että omistamista rajoitetaan tällä tavoin ilman että sitä arvioidaan kunnolla kun tiedetään vielä se että kalavesiä ei muuten hoida kukaan muu kuin omistaja

arvon hallitus nyt tarvitaan todella rajuja keinoja jos te aiotte päästä niihin tavoitteisiin joita teillä hallitusohjelmassanne hyvässä hallitusohjelmassanne on

ei tämä ei ole tasapainoista missään tapauksessa kun meidän pitäisi kaikille mahdollisille taata hyvät kalastusmahdollisuudet

mitä ne ovat vai pitääkö meidän oppositiosta tehdä järeämpiä keinoja jotta ne asiat saadaan esille

yksi asia kuitenkin on selvä

missä piileskelevät kaikki ne jotka kannattavat tätä esitystä minkä täällä nyt hallitus on tuonut esille kun täällä joka ainoa vastustaa

viimeisen kahden vuoden aikana on erittäin voimakasta alan sisäistä syyttelyä vähän siitä kenellekä se musta pekka tässä asiassa jää ollut havaittavissa

milloin metsäteollisuus ilmoittaa että on puusta pulaa ja milloin se ilmoittaa että sitä on liikaa ja milloin se maksaa siitä aivan huikeata hintaa ja milloin ei maksa mitään ja kauppa ei käy ollenkaan

kun vaalipiirit vähenevät hallitus haluaa ajaa niitä vähemmäksi demokratia automaattisesti pienenee ehdokasväki vähenee piirit suurentuvat kaikki valuu yhä kauemmas ja kauemmas mutta se onkin ollut tämän hallituksen sellainen lähtökohta kaikelle toiminnalle niin että on haluttu keskittää suurentaa suurentamistaan ja nyt ollaan tässä

se on se kaiken a ja o

miten hallitus on tähän reagoinut että me pystyisimme tasaisemmin tätä asiaa hoitamaan kaikkien osapuolten kesken

arvoisa hallitus teillä on kaksi asiaa vähintäänkin kaksi asiaa jotka eivät maksa mitään jotka yhdistävät ruuan tuottajan ja kuluttajan oikeudet ja oikeudenmukaisuuden

on harmillista että hallitus ei näe niitä suomen voimavaroja olevan joka puolella maata ja nyt nähdään missä myöskin taloudellisesti on tämä tilanne

toinen on tämä edustaja kalmarin esiin nostama alkuperäasia

siinä on kysymys myöskin erittäin paljon kuluttajan oikeusturvasta mitä hänelle aidosti kerrotaan mutta samalla sillä on erittäin suuri merkitys myös ruuan tuottajalle

mutta nyt pitää laittaa mittakaavaan tämä asia

kolmas asia on että viljelijöitä piinaava hallinto jota me olemme kaikki olleet kehittämässä sen vähentäminen ja kaventaminen on myöskin yksi joka ei myös maksa mitään ja myönteisiä vaikutuksia saa aikaan

on aivan erinomaista että hallitus ja meidän yhdistelmäministerimme on ottanut vahvan otteen biotaloudessa ja puhtaassa teknologiassa niiden edistämisessä

oleellisen tärkeää tässä satovahinkojen esityksessä jossa satovahinkoja halutaan korvata enemmän vakuutuspohjalla kuin nykyisellä järjestelmällä on se että meillä aidosti on niitä vakuutustuotteita saatavilla

eli siinä mielessä ministeri orpo te olette aivan oikeassa maa ja metsätalousministeriön esityksessä ja kaikki muut käytännössä paitsi metsäteollisuus joka näkee mörköjä sellaisessa paikassa missä mörköjä ei ole

nyt on käynyt selväksi että toisessa laissa joka hyväksyttiin taannoin kasviterveyslaissa myöskin siirrytään samaan tapaan vakuutuspohjaiseen korvausjärjestelmään

siksi yhdistelmällä ympäristöministeri ja maa ja metsätalousministeri saadaan johdonmukaisuutta siihen toimintamalliin että toinen edistää ja toinen estää mikä on se aikaisempi malli ollut

eli johdonmukaisuutta on tullut ja sitä haluan erittäin suurella mielihyvällä tervehtiä ja laittaa onnea ja menestystä ministerille tässä vaativassa tehtävässä

ei voi olla niin että viljelijät ja alan toimijat putoavat tyhjän päälle tämän asian myötä jos markkinat eivät toimi niin kuin niiden on oletettu toimivan

rouva puhemies

suomessa on aina osattu ja osataan edelleenkin toimia metsässä ja luonnossa ympäristössä kaikkia hyödyttävällä tavalla

hallituksella on erittäin hyvä linja biotalouden osalta erittäin kunnianhimoiset tavoitteet ehkä maailman kunnianhimoisimmat tavoitteet tässä suhteessa ja sitä kohti meidän on mentävä

meillä suomessa oma ruoka merkitsee niin paljon että meillä ei ole varaa muuhun kuin omavaraiseen ruuantuotantoon

muuta tietä ei ole että suomi pääsee fossiilitaloudesta kohti biotaloutta kuin että me käytämme kestävällä tavalla meidän luonnonvarojamme kestävällä tavalla meidän luonnonvarojamme

talouden työllisyyden hyvinvoinnin terveyden ja vaihtotaseen ja kauppataseen näkökulmasta meillä ei ole varaa tuontiruokaan

esitän kysymyksen ministeri tiilikaiselle

siksi meidän on kaikkemme tehtävä sen eteen että tämäntyyppiset asiat jotka vaikuttavat ruuantuotannon tulevaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen joita tämä ala aivan erityisesti vaatii myöskin huomioidaan

yksi sellainen on kestävyyskriteerit jotka osittain ainakin joidenkin tietojen mukaan ovat ristiriidassa näiden isojen tavoitteiden kanssa

samaten meidän kasviterveys eläinterveys

voimmeko me hyödyntää kestävällä tavalla jatkossakin meidän luonnonvarojamme

herra puhemies

samaan hengenvetoon pitää myöskin ottaa esille niiden prosessien jatkumisaika kaiken aikaa jatkuvasti mutta myöskin se erittäin voimakas ja vahva hinnannousu joka näille lupajärjestelmille on tullut

on hyvä että ministeriö ja ministeri ovat ottaneet tosissaan sen hallitusohjelman velvoittavan lauseen ja vaatimuksen jolla tuottajien tulotasoa halutaan parantaa

onpa niin että tuollaisen isohkon karjatalousrakennuksen lupa maksaa lähes saman verran kuin maksaa erittäin suuren teollisuuslaitoksen

kysyn minkälaiset mahdollisuudet kun noita markkinakeinoja myöskin pitää tässä koko ajan rinnalla poliittisten keinojen kanssa pitää minkälaiset mahdollisuudet on erilaisin markkinakeinoin muun muassa kilpailulainsäädännön uudistusten myötä tähän asiaan puuttua

rajamäen viittaamassa tilanteessa oman lannoiteteollisuuden myynnin osalta että käydään läpi myöskin sellaiset lainsäädäntökohdat joissa ei ole enää tarvetta suojella omaa lannoitetuotantoa ja sitä kautta mahdollistetaan kilpailua ja myöskin alennetaan kustannuksia

nyt tulee kysymys

ei todellakaan ole

ja kun vielä yhteiskunta haluaa järjestää mikä on tietysti ihan paikallaan että myös muut kuin se yrittäjä pystyvät sanomaan siihen oli nyt sitten se yritys mikä tahansa sanansa ja käyttämään omaa vaikutusvaltaansa valitusteitse ja muutoin niin perustellaan sillä että tämä prosessi kestää näin kauan

kun näin on niin onko se oikein ja kohtuullista että se yrittäjä joutuu maksamaan käytetyn työajan jossa muut pääsevät vaikuttamaan sen yrityksen toimintaan

kiitos arvoisa herra puhemies

se on yhteiskunnan tehtävä kompensoida se hinta sellaiselle tasolle ettei se ole ylivoimainen yrittäjälle silloin kun sen vaikuttavuus on lainsäädäntö ja asetusteitse haluttu laajalle skaalalle ja laajalle ihmisjoukolle tarjota

siksi on erittäin merkittävää ja toivomus siihen että nykyinen hallitus tarkastelisi uudelleen pikapuoliin näitä esteitä joita maaseuturakentamisen maaseutuyrittämisen rakentamisen osalta tällä hetkellä on ja niitä prosesseja lupamaksuja ja sitä byrokratiaa joita tällä hetkellä on

totta kai teidän pitää hakea sitä ja tällä kaikella mitä keskusta nyt esittää me tuemme sitä että te haette täysimääräisenä ja käytte oikeat ja rapsakat neuvottelut komission kanssa että me saamme sen täydellisen valtuutuksen maksaa tätä

arvoisa puhemies

herra puhemies

maatalouden kannattavuutta ovat heikentäneet tuottajahintojen lasku venäjä pakotteet ja vastapakotteet maitokiintiöiden ja muu ei eun politiikka matkivia poisto ja muu eu politiikka liiallinen byrokratia ja viimeisimpänä tukimaksatusten viivästyminen

tuossa aiemmassa keskusteluosiossa sanoitte ministeri että maataloudella ja maaseutuasioissa jatketaan tämän vuoden tasolla

näin ei kuitenkaan ole koska kyllä se budjetti vain siltä näyttää että täällä on miinuksia ei plussia

sen lisäksi kun oli jo keskustelussa vaikkapa energiaveron palautuksista luopuminen ja muista jotka kasvattavat maatalouden harjoittajien kustannuksia samoin energiaverojen kasvattaminen ja kohentaminen teiltä jäi vastaamatta siihen että kun esimerkiksi saksa ottaa käyttöön nimenomaan näitä muita keinoja joilla sitten viljelijöiden tulotaso ja kannattavuus saadaan turvattua niin miksi ihmeessä meidän hallituksemme vie tätä asiaa juuri päinvastaiseen suuntaan ja sillä tavoin heikentää kannattavuuden edellytyksiä

tuotantopanoksia ja muita kustannuksia ei juurikaan pystytä enää alentamaan kun tuotteiden laadusta eläinten hyvinvoinnista ympäristön tilasta ja elintarviketurvallisuudesta on pidettävä kiinni

raskas byrokratia tarkoittaa loputonta paperisotaa ja sitä että tilalla saattaa olla samaan aikaan valvontaeläinlääkäri karjarakennuksessa ja tukitarkastajat mittaamassa aareja pellolla